käsittämätöntä tämä on myös siinä suhteessa että ce merkintä ei tuo mitään sellaista uutta puutavaran ominaisuuksiin että sillä rakentamisessa voitaisiin saavuttaa lisäarvoa laadun tai turvallisuuden suhteen

viraston tehtävänä olisi muun muassa hyväksyä toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä ja todentajat antaa niin sanottua tuplalaskentaa koskevia ennakkoratkaisuja sekä valvoa kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamista

silti tässä edustaja vähämäen tekemässä ponnessa on kannatettavissa että lakia sovellettaessa ei luoda kohtuuttomia toimintaedellytyksiä jotka uhkaisivat olemassa olevaa biojalostusteollisuutta

olisiko tämä välirikko kannattanut välttää kuten puhemies heinäluomakin ylen haastattelussa esitti lähtemällä liikkeelle parlamentaarisen valmistelun pohjalta ja ottamalla oppositio mukaan työhön

arvoisa puhemies

näin laajan ja merkittävän asiakokonaisuuden valmistelun tulisi valiokunnan mielestä kestävien lainvalmisteluperiaatteiden mukaisesti tapahtua kiirehtimättä ja laajapohjaisesti esimerkiksi parlamentaarisessa komiteassa

ja kylkeesi

oys r us kannatan hylkyesitystä

lähetekeskustelua varten esitellään päivitys ja kolmastoista osin voi myös neuvosto erotetaan syömään ja hallintovalio arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

viimeisten päivien mielipidemittaukset ennen vaaleja lisäävät äänestäjien taktikointia

silloin edustaja viitasen joka äsken paheksui ministeri stubbin poissaoloa kun ei kuunnellut hänen juttujaan ja nyt viitanen ei kuuntele minun juttujani ja minä voin paheksua häntä levy jumiutui kohtaan jossa hän toisti yli puoli vuotta sitä kuinka piikki on saatu kiinni

he ovat kunniakansalaisiamme jotka puolustivat maamme itsenäisyyttä ja vapautta vuosina vuodesta ollut

keskustelua mielipidetiedustelujen julkaisemisesta vaalien alla on käyty pitkään ja myös jo silloin kun kannatusmittauksia tehtiin olennaisesti nykyistä vähemmän

mitään arviota mahdollisesta uusien säästösopimusten määrästä ei kuitenkaan ole esitetty ja kuten edustaja kiurukin totesi ehdotuksen vaikutukset asuntomarkkinoihin arvioidaan vähäisiksi

valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä huomauttaen kuitenkin että asuntosäästämisen aloittaminen alaikäisenä saattaa jäädä määrältään vähäiseksi

kuntoutuksesta sekä siihen liittyneestä ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset korvataan valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa jonka valtiokonttori jakaa kunnille

alaikäisten kanssa tehtävien sopimusten tekeminen ja valvonta aiheuttaa pankeille uudenlaisia tehtäviä

kuntoutukseen otettavat hyväksyy rintamaveteraanin kotikunnan monijäseninen toimielin joka huolehtii kansanterveystyön toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä

se oli tämän vuosituhannen suurin huijaus ja tätä huijaustahan edustaja heinäluomakin on nyt viljellyt viime aikoina aika usein mutta hieman eri lailla mutta on unohtanut kuitenkin tämän mikä nyt on asiana tosi suuri

alaikäinen asp tallettaja joutuu myös esittämään pankille tietoja joita järjestelmä ei edellytä täysi ikäiseltä mikä saattaa vähentää järjestelmän houkuttelevuutta

heidän aikaansaannoksiaan aikaisemmilta vuosilta viime vuosituhannen puolelta on muun muassa varallisuusveron poisto jotka rahat nyt olisivat hyvinkin tarpeellisia

tätä ihmettelen kuten ympäristövaliokuntakin joka pitää edellytystä omalla työllä ansainnasta sinänsä kannatettavana lähtökohtana mutta kuitenkin kun muistetaan vielä että tämän hallituksen hallitusohjelmassa keväällä kirjattiin yksityiskohtaisesti tehtävä että byrokratiaa kevennetään ja normeja puretaan

eli nyt näillä summilla voitaisiin saada korjattua huomattavasti tämän hetken taloudellista tilannetta mutta nyt niitä sitten korjataan näillä lisätalousarvioilla ja niin edelleen

valtiokonttorilla ei ole nimi eikä osoitetietoja kunnissa asuvista rintamaveteraaneista mutta kansaneläkelaitoksen hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti kunta voi tiedottaa rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan käytöstä ja sen hakumenettelystä rintamalisän saajille kelan paikallistoimistojen kautta

mutta tämä on kaikki tapahtunut ja näillä hallituksen päätöksillä mennään eteenpäin ja suomalainen yhteiskunta on saatava nousuun

tiedotusvälineet tekevät valitettavan usein liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä kyselyn virhemarginaalin sisällä tapahtuneista muutoksista

en siksi pidä tätä lakiesitystä kovin onnistuneena mutta en siitä valiokunnassakaan mitään eriävää jättänyt en muista edes olinko paikalla

kela poimii rekistereistään osoitetiedot ja lähettää rintamaveteraaneille kunnan virkailijoiden toimesta laaditun kirjeen jonka postimaksusta kunta myös vastaa

valtiokonttori kehottaa kuntia olemaan yhteydessä kelan paikallistoimistoon ja käyttämään tätä mahdollisuutta halutessaan varmistaa kaikille rintamaveteraaneille tarjottavien palvelujen saatavuuden

ennen kuin kansalaiset pääsevät tutustumaan mielipidetutkimusten tuloksiin ne on yleensä tulkittu jo moneen otteeseen eri yhteyksissä

tutkijat tekevät ensin omat johtopäätöksensä ja joukkoviestimen toimittajat hakevat tuloksista toinen toistaan näyttävämpiä lööppejä

yleisön ja tutkimuksia tilaavien tahojen vakuuttaminen tutkimusten sisäisestä ja ulkoisesta luotettavuudesta edellyttää että kukaan ei pääse esittämään kritiikkiä johdattelevista kysymyksistä harhaisista otoksista tai muusta ammattitaidon tai moraalin puutteesta

arvoisa puhemies

tätä ongelmaa on pyöritelty vuosikaudet kelassa ministeriössä valtiokonttorissa ja kunnissa ilman minkäänlaista parannusta

tutkimustulokset näkyvät laajalti julkisuudessa ja puolueet ja politiikan kommentoijat pohtivat kannatusmuutosten syitä ja kansa seuraa kilpailun etenemistä

kela maksaa rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää joten sillä on tiedossa etuuksien saajien nimet ja osoitteet

tämä johtuu pääosin siitä että kyselyjä tekevät tutkimuslaitokset kokoavat aineistonsa ja laativat arvionsa puolueiden kannatuksesta osittain erilaisin menetelmin

otsikko kuuluu

arkaluontoisina tietoina pidetään muun muassa henkilötietoja jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan henkilön terveydentilaa sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja toimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia ja henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja tukitoimia tai muita sosiaalihuollon etuuksia

tns gallupin toimialajohtaja juhani pehkonen kertoo että perussuomalaisten kannatusprosentissa on paljon suurempi epävarmuus kuin muiden puolueiden kohdalla

näin voidaan poistaa epäkohta joka estää rintamaveteraaneja saamasta etuuksia joihin heidät on lain perusteella oikeutettu

syynä on se että perussuomalaisten kannattajia on nyt niin paljon enemmän kuin aiemmissa vaaleissa ettei heidän lopullisesta äänestyskäyttäytymisestään voi tehdä kovinkaan luotettavaa tilastotieteellistä analyysiä

kovin luotettavaa kuvaa tutkimuksen tekijästä ei anna lausunto jonka mukaan äänestyskäyttäytymisestä ei voi tehdä kovinkaan luotettavaa tilastotieteellistä analyysiä

saman lain mukaan kiinteistön omistaja tai haltija voidaan myös vapauttaa liittymisvelvollisuudesta jos liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy

tiedotusvälineiltä on toivottu itsesäätelyä mielipidemittausten tulosten julkaisemisessa ennen vaaleja mutta tämä viesti ei ole mennyt perille

kiinteistön omistajat ovat tietyissä tapauksissa joutuneet maksamaan vesihuoltoverkostoon liittymisestä varsin suuria liittymismaksuja ilman varsinaista palvelutarvetta tai hyötyä

poikkeuksen myöntämisen perusedellytyksenä on esityksen mukaan se että kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta alueen hyväksymistä

lisäksi liittymisvelvollisuudesta vapauttamisen perusteita tarkennetaan siten että vapautus voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena ja että liittämisen kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset

yksin asuva eläkeläinen joutuu liittymään edelleenkin tämän lain mukaisesti tuhansia euroja maksavaan järjestelmään koska kolme saostuskaivoa ja tämä kuvailemani avo oja eivät täytä vaatimuksia vaikka voin sanoa että tämä järjestelmä toimii huomattavasti paremmin kuin nykyiset markkinoilla olevat pienpuhdistamot

ei näitä asioita korjata sillä että valiokunta toteaa että hallituksen esityksessä liittymispakkoon liittyviä epäkohtia on onnistuneesti korjattu ja toimenpidealoite hylätään

mielestäni ongelma edelleen tämänkin lakiesityksen jälkeen jatkuu eikä muutu yhtään miksikään

sain kuitenkin sellaisen käsityksen että tietonne perustui enemmän olettamuksiin eli ministeriössännekään ei ole sellaisia barometrejä joihin voisitte tukeutua tai luottaa

tämä edistyksellisyys on kuitenkin merkinnyt sitä että sitoutumisen mukana on menetetty kotimaista tuotantoa ja työpaikkoja ja ne ovat päätyneet maihin jotka ovat olleet paljon itsekkäämpiä

niin tärkeitä kuin ilmasto ja puhdas luonto ovatkin niiden varjelusta on sovittava yhtenevästi ottaen huomioon suomen ja pohjoismaiden olosuhteet ja sitoumukset eivätkä ne saa vääristää markkinoita

eikö nyt olisi järkevämpää paneutua komission energia ja ilmastopakettiin ja sopia kansainvälisesti näistä asioista koska sillä olisi kattavampi vaikutus euroopassa ja euroopan unionissa ja euroopan ulkopuolella oleviin maihin

tällä kaikella on myös laajat vaikutukset kotimaisen energian ja varsinkin bioenergian tuottamiseen ja sitä kautta pienyrittämiseen ja tätähän tämä hallitus ei ole halunnut ymmärtää

suurin osa pienyrittäjistä ei saanut minkäänlaisia helpotuksia verrattuna osakeyhtiön yhteisöveroalennukseen avoimet kommandiittiyhtiöt toiminimet ja maataloudet

voimakkaat panostukset jatkuva tuotekehittely puun ja turpeen käyttöön kuuluvat tällaiseen kestävään luonnonvarojen parempaan hyödyntämiseen

metsäteollisuuden kehittämiseen investoimalla ja sen juurruttamiseen takaisin maahamme luomme hyvää kasvupotentiaalia talouteemme

arvoisa puhemies

kuten muistamme keskusta vei meidät euroopan unioniin ja sitten vielä heidän toimestaan erikseen lähdettiin tukemaan kriisivaltioita tukipaketein

nämä ovat tulleet kalliiksi suomalaiselle yhteiskunnalle

arvoisa puhemies

tätä se on kun tasa arvoa ja hyvinvointia lähdetään jakamaan ympäri eurooppaa ja kaikki tämä tulee entistä kalliimmaksi

nämä ratkaisut eivät kuitenkaan tästä lisätalousarviosta löydy mutta voin punkalaitumen yrittäjien puheenjohtajana ja pirkanmaan yrittäjien hallituksen jäsenenä kertoa miten se on mahdollista